yleiskeskustelu on päättynyt hyvyyttään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt tasan ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mukaisella kiertäisimme

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettavaa lausuntoa lähetekeskustelua varten esitellään väyrys kemi viidestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

yleiskeskustelun yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveys valita lähetekeskustelua varten esitellään päivän viidestä asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päätynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

yleiskeskustelu on päätynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pääsy ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväys on kahdeksassa asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt t

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viides kymmenettä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellään päiväystyksen seitsemässä asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viides kymmenettä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen

eduskunta hyväksyi pöytäkirjan eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ajalla kun käsityöt toiseen käsittelyyn esitellään päivä kahdeksasosia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu yleiskeskustelu on pysähtynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisina lakien ensimmäinen kärkitulos päättynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen eli

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintä pannaan pöydälle viides kahdettatoista viides kymmenettä kaksituhattayksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

eduskunta pesi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvää lakien hylkäämisestä on kiertueen toinen käsittely on päättynyt ja

eduskunnan täysistuntoon päätynyt ja eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona viides kymmenettä kaksituhattayksitoista kello sisällöstä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

kovia sanoja

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on pysähtynyt taisi olla pompöösi toiseen käsittelyyn esitellään päivän nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty ja toisen käsittelyn esitellään päivä yhdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kahdestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

asian käsittely keskeytettiin seitsemästoista viidettä kaksituhattakolmetoistapidetyssä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

keskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt täysi olo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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen väkerr toinen kärkiottelu päättyi taisi olla

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu

edustaja salonen ne

ja täällä on vielä neljä jotka eivät ole saaneet yhtään ainoaa puheenvuoroa

pöydällepanoa varten ei siellä päivä sitten kahdestoista sija voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kakskymppi kakstuhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyvä syystä ne hyväksyttiin samoin päiväystyksen kolmannentoista asian osaa eduskunnan seuraa täysistunnon torstaina kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan täysistunto

käsittelyyn otetaan päiväjärjestyksen kolmas saisio puhemiesneuvosto on päättänyt että valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa

perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

värderade herr talman arvoisa herra puhemies

jos edustaja jatkaa niin on hyvä ja tulee puhujakorokkeelle kiitos

asian käsittely

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeksastoista päivä toista kaksituhattaviisi

lähetekeskustelua varten yhtään päiväys neljäsosia voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasian puolemme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

meillä on tämmöinen suositus tällä kahdella viimeisellä viikolla varsinkin ja vielä nopeatahtinen osuuskin menossa

edustaja harry wallin

viime tiistaina tulit myöhäisemmällä

tulin periaatteet puolikkaana

toinen puoli ei koko

niin

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdeksäs asian voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

sitten siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kolmastoista sija puranen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

no niin sitten siirrymme puhujalistaan

kiitoksia

ne jotka haluavat käyttää debatissa puheenvuoron nousevat seisomaan ja painavat v painiketta

painoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

asian käsittely keskeytetään

käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

ensimmäiseen käsittelyyn käsitellään päiväystyksen yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

alue edustaa saatane esitteli porvoon

ainoan käsittely esitellään päivä yhden asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäisen käsittelyn jos elän päivän neljässä asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs aasian puoleinen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan keskustelu edustajaa sankelo poissa edustaja ahaa

arvoisa herra puhemies

edustaja juvonen

ainoan käsittelyyn esitellään päiväystyksen viides asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esittää päivän syksyn kymmenessä asiat voimin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotus kannanotoksi kertomuksen johdosta asia loppuu tähän ja ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kuudes aasian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö neljä täytetään lakien

yleiskeskustelua

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällä mietin mutkaisen alan tiedotuksen ensimm

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemän raisio puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän neljässä asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt laki eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

tähtinen asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidessä asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

puheenjohtaja

valiokunnan edus ta jan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen on lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsitellä toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on päätynyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lähtevän lähetekeskustelua varten esitellään päivää sitten kolmas karsia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto